tällä tavoitellaan työn vastaanottamisen kannattavuutta mutta myös helpotusta yksittäisen henkilön taloudelliseen tilanteeseen kun siirrytään tukien piiristä palkkatyöhön

terveyskeskuksessa kaikille kansalaisille annettava laadukas ja hyvä hoito on avainasemassa tasattaessa köyhän ja rikkaan miehen välisiä kuolleisuuseroja

vielä on sanottava että kyllä tämä kokonaiskuva on hyvin tärkeä esimerkiksi yksittäisen eläkeläisen osalta jolle nämä yksittäiset päätökset kasautuvat ja johon vaikuttavat mutta myös koko yhteiskunnan osalta

kyllä meidän päättäjinä on ymmärrettävä näitten yksittäisten säästötoimien vaikutus kokonaisuuteen ja tulevaisuuteen muustakin kuin talouden näkökulmasta vaikka se täällä esimerkiksi edustaja heikkisen puheenvuorossa nousi esille

kun eriarvoisuus lisääntyy yhteiskunnassa myös turvattomuus ja levottomuudet lisääntyvät ja uusi talouskasvukaan ei pelasta meitä tältä taloudellista kestävyysvajetta paljon suuremmalta tuholta

paitsi että yleisen asumistuen ja eläkkeensaajan asumistuen yhdistämisestä olisi seurannut merkittävät säästöt erityisesti eläkkeensaajille niin yhdistämisessä oli myöskin kyse kahden erilaisen järjestelmän lyömisestä yhteen samojen kriteerien alle

minusta kun puhutaan siitä että mahdollisesti jatkossakin pitäisi tätä edelleen pohtia on syytä erottaa että on kyse erilaisista järjestelmistä joista toinen tuki perustuu pysyvään tuen tarpeeseen ja toinen toivottavasti lyhytaikaiseen tuen tarpeeseen esimerkiksi työttömyyden ja sairauden varalle

mutta sitten on sanottava että sosiaali ja terveysministeriö on koko syksyn valmistellut tätä vanhaa esitystä ja nyt sitten yhtäkkiä viikossa he tekivät uuden esityksen jopa niin että kela esimerkiksi ei lähettänyt näitä määräaikaistarkastuksia koska eläkkeensaajan asumistuki piti todellakin lakkauttaa

nyt sitten kela on lähettänyt näitä kirjeitä kiireellä mutta se voi johtaa siihen että jonkun tuki ei tule tarkistettua sitten heti alkuvuodesta

minä toistan tämän mutta tämä ei ollut minun suustani vaan asiantuntijakuulemisessa kuntaliitto nosti esille tämän ja tämä pitää paikkansa

viikossa yhtäkkiä vene kääntyi ja siinä nopeassa käännössä ei todella ole ennätetty tekemään minkäänlaisia vaikutusten arviointeja

ja ei tämä ei ole muotipuhe muotisana mitä haluaisi viljellä en todella haluaisi viljellä vaan tämä on fakta ja tosiasia miten tässä ajassa esityksiä eduskunnalle tuodaan

silloin pienilläkin muutoksilla kun täällä taistellaan siitä onko tämä nyt säästö vai ei ole säästö ja vaikuttaako tämä ihmisten elämään vai eikö vaikuta ihmisten elämään aina kun on kyse pienituloisista ihmisistä ja sinne tehdään pienikin säästö vaikutetaan ihmisen arkeen

sitten edustaja saarikko sanoi täällä että ei oikein päässyt selville siitä onko asumistuen nostolla vaikutusta vuokriin

se mitä näistä tutkimuksista esille nousi on selvästi että palveluasumisten osalta eläkkeensaajan asumistuen nosto nostaa myöskin näitten palveluasumisten vuokria

erityisesti kun me tiedämme jo nykyiselläänkin että nämä enimmäisasumismenot eivät ole näitten vuokrien tasalla nykyäänkään ei voida tehdä sellaista suoraa yhteyttä että asumistuen nosto niitä nostaisi

saimme myöskin kuulla asiantuntijakuulemisessa että näin arvioidaan käyvän myöskin jatkossa siitä huolimatta mitä nyt sitten tälle asumistukipäätökselle tapahtuu eli vuokrat tulevat joka tapauksessa nousemaan vaikkei asumistukea nostettaisikaan

arvoisa puhemies

nyt on kyllä sanottava että olen istunut voisin sanoa melkein joka ainoassa sosiaali ja terveysvaliokunnan kokouksessa jossa on käsitelty useampi hallituksen esitys ja lähestulkoon poikkeuksetta lähes tuko voi tiskillä ja esityksistä nousee asiantuntijakuulemisissa esille se että vaikutusten arviointi on vähäinen kuten esimerkiksi edellisessä kohdassa jonka äsken täällä esille toin eli näitten hän vaan asiakas anteeksi tämän sairausvakuutuslain muuttamisessa jossa siis on matkakorvauksia lääkekustannuksia ja muita

tämän voitte tarkistaa vaikka näistä kaikista asiantuntijalausunnoista siellä

arvoisa puhemies

jos on yksi asia kymmentä asiaa vastaan niin ette voi sillä kumota sitä mitä olen sanonut siitä mikä on se valtavirta mikä asiantuntijakuulemisissa esille nousee

valtaosassa asioista on tullut esille että vaikutusten arviointi on jäänyt tekemättä ja yksi esimerkki siitä on tässä nyt meillä käsittelyssä oleva asumistukilaki eläkkeensaajan asumistuen osalta

arvoisa puhemies

seurasin nykyisten kollegoideni kannanottoja aivan kuin keskivertokansalainenkin lehtien radion ja television välityksellä

nyt reilua vuotta myöhemmin kansanedustajana hämmästelen miten joku näitäkin asiakirjoja lukematon ja sivusta seuraava voi tietää mistä nyt todellisuudessa on kyse

olen itse joutunut piirtämään kaavioita alleviivaamaan asiakirjoja ja kysymään uudelleen ja uudelleen olenko nyt ymmärtänyt lukemani asiakirjat oikein

sen vuoksi ja tämän päivän kaiken väritetyn puheen jälkeen haluan yrittää oikaista aikaisemmin mainitsemiani joidenkin edustajien käsityksiä asiasta

kumpi on meille pienempi paha auttaa espanjaa vahvistamaan taloustilannettaan takauksella vai olla tukematta espanjaa ja menettää euroopan laajuisen laman seurauksena miljardeja verotuloja sietää kasvavaa työttömyyttä ja sen seurauksena karsia julkisia menojamme rajusti

arvoisa puhemies

se että eri asumistukijärjestelmiä ei yhdistetä on kyllä iso riemuvoitto ja kiitos siitä että olette tässä asiassa perääntyneet

erityisesti sen takia että eläkeläisten tilanne pääsääntöisesti ei ole muuttuva vaan pysyvä tilanne kun taas toisin yleinen asumistuki on tarkoitettu enemmänkin elämän eri kriisivaiheisiin ja sitä kautta toivottavasti on väliaikainen järjestelmä juuri sen takia näiden järjestelmien tulee olla erilaisia

edustaja haatainen kysyi näistä vaikutusarvioista ja sitä minäkin tässä mietiskelen koska niitä ei täällä nyt näy

niin tarkoittanee se kai siitä että todettu ja kun pienituloisimmille ei synny tästä nyt lisämenetyksiä niin he saavat toimeentulotukena sen osan mikä sitten asumistuen määrässä on pienempi kyllähän se silloin tarkoittaa sitä että siinä ihmisen arjessahan merkittävää on se mitä jää sen vuokranmaksun jälkeen käteen

ja jos jatkossa vuokrien nousu toteutuu niin silloinhan se tarkoittaa sitä että käteen jää vähemmän millä ostaa ruokaa

tämä pitäisi tässä kyllä nyt pystyä selvittämään koska kuitenkin on todettu että asumistuen taso ei seuraisi mahdollista vuokran nousua jos asumismenot ovat korkeat missä kaupungeissa kuinka paljon tällaisia tuensaajia on

arvoisa puhemies

täällä on esitetty asiallisia kysymyksiä ja tuleekin mieleen että hyökkäys on paras puolustus silloin kun muuten ollaan heikoilla

sitten pitää sanoa että pata kattilaa soimaa

tämä tarkoittaa sitä että ihmisten arjessa arkielämässä jos rahaa menee enemmän asumiskuluihin niin vähemmän jää lääkkeisiin vähemmän jää ruokaan ja muihin tarpeisiin joten ei tässä nyt kannattaisi tulla ihan vain suin surmin suuta soittelemaan kun pitäisi perehtyä asiaan

mitä tämä käytännössä tarkoittaa koska tämä perusomavastuuhan tulee nyt niistä tuloista

voisitteko avata tätä vähän tarkemmin

arvoisa puhemies

sekä valtiovarainvaliokunta että työelämä ja tasa arvovaliokunta edellyttävät määrärahojen tarpeen aktiivista seurantaa ja valmiutta lisätä niitä nopeallakin aikataululla

runsaasti resursseja kohdistetaan nyt siihen että maahan saataisiin lisää investointeja ja työpaikkoja ja korkealla pysyttelevä työttömien määrä alkaisi kääntyä näiden toimien myötä laskuun

ensi vuonna muun muassa käynnistetään pitkäaikainen kasvurahoitusohjelma jonka tarkoitus on pyrkiä vahvistamaan pääomasijoitusmarkkinoita ja tukemaan pk yritysten kasvua

joustavan hoitorahan käyttöönotolla pyritään edistämään myös erityisesti naisten osallistumista työmarkkinoille ja työn ja perheen joustavampaa yhteensovittamista

onkin huolehdittava siitä että myös ensi vuonna seurataan kuinka työttömien määrä kehittyy ja ohjataan tarvittaessa lisätalousarvioiden kautta rahoitusta näihin palveluihin

esimerkiksi monet perinteiset teollisuudesta elävät paikkakunnat ovat tällä hetkellä keskellä rajua rakennemuutosta

onkin tärkeää että heidän osaamistaan ei hukata vaan pyritään erilaisten muun muassa äkillisten rakennemuutosten alueisiin liittyvien toimien avulla saamaan aikaan uutta kasvua ja työpaikkoja

on taas aivan pakko nostaa esiin huoli te palvelu uudistuksen osumisesta samaan yhteyteen työttömyyden kasvun kanssa

tämän vuoden alusta voimaan tullut te uudistus on osunut juuri sellaiseen aikaan jolloin työttömien määrä on lisääntynyt ja heidän palvelutarpeensa kasvanut

nyt vaikuttaa siltä että työntekijöiden aikaa on kuitenkin mennyt paljon uudistuksen toteuttamiseen ja kuitenkin samanaikaisesti työtaakka on lisääntynyt

onkin seurattava tarkkaan millaisia vaikutuksia uudistuksella on pidemmällä aikavälillä työttömien saamiin palveluihin sekä te toimistojen työntekijöiden jaksamiseen ja siihen miten he kokevat että voivat työtä uudessa organisaatiossa ja lisääntyneessä työtilanteessa tehdä

jatkossa tulee huolehtia myös siitä että kaikkialla maassa asiakkaiden palvelulinjoille sijoittuminen on eri te toimistoissa kuitenkin yhtenäistä ja selkeää ja tulee ottaa huomioon erilaisten työnhakijaryhmien erityistarpeet

myös esimerkiksi nuorten työllistämiseen tarkoitetun sanssi kortin käytössä on tällä hetkellä vielä eriäviä käytäntöjä eri te toimistojen välillä ja juuri tällaisiin asioihin tulisi nyt kiinnittää huomiota ja pystyä niitä yhtenäistämään

ministeriö määrittelee liikennepolitiikan avulla turvattavat sujuvat ja turvalliset matkat sekä kuljetukset elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeisiin

valtion talouden tervehdyttäminen ei mahdollista tässä ajassa suuria lisäinvestointeja liikenneverkkoomme mutta samaan aikaan suomen talouden kannalta olisi tärkeää tehdä valtion puolelta työllisyyttä elvyttäviä ja viennin edellytyksiä parantavia toimenpiteitä

valitettavasti ensi vuoden talousarviokaan ei pysty vastaamaan niihin tiedossamme oleviin kiireellisiin tarpeisiin joita liikenneinframme vaatisi

tämä kuulostaa kauhealta

monet kansanedustajat jopa pieniltäkin paikkakunnilta tulevat ovat jonkinlaisen toimivan henkilöjunaliikenteen piirissä

sataman ja alueen elinkeinoelämän toimintaedellytysten turvaamiseksi tarvitaan kuitenkin aikaisempaa syvempi meriväylä kasvavan konttiliikenteen tarpeisiin